mutta kyllä matkailun ja ennen kaikkea ekologisemman luontoystävällisemmän ja terapeuttisemman luonnon haltuunoton aika vielä jossain vaiheessa suomessa tulee ja toivoisin että kun tämä kerran tulee tämä olisi jotenkin esimerkkinä siitä kuinka voidaan hoitaa homma tyylikkäästi

sitten vielä kun selvisi että nämä ovat avointa riistaa nämä tutkimustulokset ja niitten materiaalit viimeiseen asti pitkitettiin viime vuoteen asti kukaan ei saanut näitä aineistoja mutta nyt ne on pakko antaa ja nyt niitä tutkitaan

mutta kaikki nämä muut materiaalit sähköpostit ehdittiin tuhota niin että kun niitä on jäljitetty niin oikeastaan mitään ei ole löytynyt paitsi näitä viestejä siitä että hoitakaa nyt nämä hommat ettei kukaan saa tästä enää mitään selvää

mutta tosiaan vielä sen verran kun joulupukkikin siellä asuu ja sinne kovasti lennätetään ihmisiä ja suomi brändiä rakennetaan ja sinivalkoisin siivin mennään pohjoiseen ja kaikkea muuta vastaavaa niin tuntuu mielettömältä ajatukselta luovuttaa sitten jollekin muulle maalle koko tämäkin brändi bisnes ja siihen liittyvä pien ja vähän suurempikin yrittäjyys

eli kestävän kehityksen nimissä alkaa mennä tämmöinen suomalainen virkamieskoneisto ja jotkut mielipidevaikuttajat jotka tämmöisellä vanhan stalinismin kaavalla vetoaa tieteeseen vähän niin kuin voisi sanoa vielä meidän oman puheenjohtaja soininkin vanhakantaisen katolisuuden suuntaan että ikään kuin tämmöiset inkvisitiot olisivat tulleet muotiin ja nyt kun ollaan hyvin epävarmassa ajassa ja sitten sattuukin olemaan juuri tämmöinen aika mistä sitten oikeat tiedemiehet ovat oikeasta tutkimuksestaan sanoneet että tässä nyt on tämmöinen pikkuinen notkahdus mutta ei missään mielessä tätä jääkiekkomailaa ole kukaan muu löytänyt kuin tämä ipcc porukka

arvoisa puhemies

itse toistakymmentä vuotta toimin työpsykologina tai ainakin koulutin niin paljon että ei ehtinyt mitään rahastusfirmaa perustaa niin kuin sitten jotkut jotka alkoivat neuvoa kuinka työtä tehdään niin että ollaan nyt masentuneempia ja lääkkeenkäyttävämpiä ja pahemmassa inflaatiossa kuin koskaan tiettyjen sanojen käyttämisessä

nyt tässä ollaan sitten semmoisessa ihmetilanteessa jossa kaikki ikään kuin yritetään rahastaa tai verolle panna tai saada ikään kuin vaikeaan tasaveromalliin vaan sen takia että poliittinen keinottelu mahdollistaa tämän tilanteen näiden kaikista tärkeimpien asioitten lasten nuorten tulevaisuuden ja maailman tuhoutumisen

eli se mikä minua yleensäkin täällä on ilman mitään nytten besserwisseriyttä vähän ottanut päähän täällä eduskunnassa että kun joskus täällä olin kymmenen vuotta sitten reilut niin samoja asioita suunnilleen jauhettiin

voisi puhua oikeastaan kaikista tämmöisistä harmageddonmaisista visioista joita jotkut tieteellis kyyniset lähes psyko sosiopaattiset tahot käyttävät poliittisen keinottelun välineenä

sitten john lennon on tainnut joskus laulaa suunnilleen niin että elämä tapahtuu sillä aikaa kun kaikkea suunnitelmia tehdään ja työryhmiä kuunnellaan niin minä olen huomannut että täällä on enemmän kuin koskaan tullut semmoinen että kun meillä tuolla tulevaisuusvaliokunnassakin kävi taas tämmöisestä hyvinvointiyhteiskunnan tabuista asiantuntijat kertomassa niin kertomassa sitä että tämä kapulakielisyys ja uusbyrokratia ja kaikki muu vie kaikki virkamiesten ajat niin ettei ehdi oikeastaan tehdä mitään sille varsinaiselle ongelmalle mikä tässä yhteiskunnassa mistä voi vaikka iltapäivälehdistä lukea ja jotkut asiantuntijat siellä sanovat selkeitä neuvoja mutta siis eduskunta ei tunnu ollenkaan pääsevän sille tasolle näissä asioissa kun on aina niin kiire kuunnella työryhmiä

uuspaavalniemen kanssa semmoinen tyytyväinen olo että tämmöinen ragnarock ja harmagedon alkaa pikkuhiljaa tulla

mutta toivottavasti se tulisi mieluummin täällä jotenkin niin kuin arvoisa puhemies puolueitten niskaan enemmänkin kuin suomen kansan niskaan koska tämä viihtyminen ja olemassaolo ja huonovointisuus mikä suomessa on lisääntynyt niin se valitettavasti vaan on jotenkin kun meillä rahallinen hyvinvointi ja eläkkeelle siirtyminenkin minun mielestäni on ihan fiksua että siirtyy eläkkeelle terveenä ja kunnossa ja nauttii siitä ja tuntee voivansa niin kuin raskaan työnkin jälkeen sitten saavansa ansionsa mukaan yhteiskunnalta ja valtiolta sitten hyvää loppuelämän nautintoa ja kiitosta siitä mitä on tehnyt tämä perversoitu siis versio kääntynyt päälaelleen kun meille tuli tämmöisiä psyykkaavia konsulttifirmoja jotka lähinnä ajoi kauniilla kielellä helisevä vaski ja kilisevä kulkunen tavallaan firmat siihen että alihankkijoilta lähinnä samojen firmojen kautta hankittiin asiantuntijat kertomaan mitä on työn tekeminen

minä olen kuullut että sitä tapahtui myös kunnissa täällä etelä suomessa ja eduskuntaa myöten on käytetty tämän tason asiantuntijoita jotka opettivat lähinnä sen kuinka ihmisistä saadaan loputkin irti mutta saadaan se kieli kuulostamaan paremmalta mutta itse sille mielelle joka siis nykyään on sairas masentunut ja depressoitunut ei tehty yhtään mitään

kyllä itsekin tiedätte varmaan monet mistä meikäläinen tässä puhuu

nuorempana tein aikoinaan laulunkin jota en ole vielä tehnyt eläkkeelle siirtymisestä

muistaakseni se meni suunnilleen niin alkoi että ei eläkettä vaan elävää vettä sieluni kaipaa vielä on aikaa jnp

isäni oli työmotivaatiotutkija tai ei tutkija mutta tunsi työnsä kautta hyvin pitkälle asiat niin minä löysin aikoinaan hyvin yksinkertaisen määritelmän pelkästään siitä kuinka työssä voi viihtyä koska isäni oli niitä legendaarisia työhulluja ja viihtyi työssään kunnes sitten tuli semmoisia nuoria nilkkijohtajia niin kuin poliittisia päättäjiä suunnilleen jotka pilasivat koko homman ja isä siirtyi varhaiseläkkeelle

toki on tämä verk ja vork vähän eri juttu mutta se olikin jo sitten taidemuoto joka tuli sitten germaanisten piirien kautta mutta muuten työn tekeminen indoeurooppalaisessa kulttuurissa ja sitä kautta myös suomeen kun se on tullut sitten tänne valloittajien ja maahanmuuttajien kautta tämä asenne on ollut orjatyötä ja ennen kaikkea että kyllähän sen nyt jokainen sosialidemokraatti ja kommunisti tietää mutta se on ollut noin mielessäkin aina tätä

siitä sitten on tullutkin niin että oliko se semmoinen kun menee katsomaan jotain molly malonea tuonne dublinin keskustaan kun se työntää niitä kärryjä oliko niin kuin ihminen muka niin päin sitten että työnsi auraa ennen kuin oli vielä hevosta keksitty siis kesyttää ettei mene järjestys päälaelleen

niin meikäläinen käytti hyvin pitkälle silloin aikoinaan tätä määritelmänä että se on se motivaatio itsessään että työ työntää vie eteenpäin ja tekee ihmisestä mahdollistaa sen että sinä saat jonkun itsestäsi aikaan

ja kun sinä todella tunnet sen työnnön ja puskun ja voisiko sanoa elämää käyttävän hiivan itsessäsi niin sitten sinä ihan luonnollisesti jossain vaiheessa huomaat että sinä oot saavuttanut tämän jutun ja sinä voit siirtyä eläkkeelle eikä sitä tarvitse enää sitten delegoida jollekin tai kärsiä siitä että kun tulee pikkufirmasta tai jossain perilliset ja vie sinun rahasi vaan se on luonnollinen siirtymä ja sitten seuraava vaihe olikin joka minulla jäi vähän kesken kun minä jouduin tänne teitä psyykkaamaan mutta onneksi kukaan ei ole tajunnut siinä mielessä tai siis joo niin että pitää myös psyykata ihmiset eläkkeelle ja tämä on erittäin tärkeä juttu joka nyt pitää tulla kun meillä tulee olla joustavat kiitos lopetan kohta arvoisa puhemies rajat miten siirrytään eläkkeelle

se pitää olla tämän rankkuuden mukaan ja sitten meillä pitää olla rankka rehellinen psyykkaajajoukko koska se on tosi vaikeata varsinkin miehille kaikki sydänhalvaukset kaikki muut vastaavat siirtymiset jollei ihmisiä sitten vielä palkita sillä että heidät tosiaan opastetaan koulutetaan mikä se sana nyt onkaan saatetaan semmoinen myönteinen saattohoito

riemulla pääsette sitten toteuttamaan loppuelämäänne ansaitusti valtion ja yhteiskunnan ei niin että teitä niin kuin halveksitaan että nyt te menitte ettekä rahasta edes nimellisesti niin kuin tämä kikkahan oli sitä niin kuin jollekin valtiovarainministeriölle ja muuta vastaavaa tämmöisiä laskennallisia suuruuksia vaan että ihminen oikeasti tuntee olevansa ansainnut ja ylpeä suomalainen päästessään elämään lopultakin vapaana orjatyöstä vapautettuna

arvoisa puhemies

nythän samat tahot omistavat suomalaisen median lähinnä päälehdet ja tvt ja yle on miehitetty vanhan vallan porukalla niin että ei meidän anneta huomata että suomessa on tämä uuden seelannin malli aivan niin kuin poliittisena valintana ajettu sisään enemmän ja enemmän

ainahan meillä on keinoteltu asunnoilla

arvoisa puhemies

vuolanne osui arkaan paikkaan eli suhdannepoliittisesti tämä on väärään aikaan tuleva koska valtiovarainministeri katainen on koko ajan todistanut että lisätään kulutusta elvytetään liikutetaan rahaa

aivan kuin meidän nykyinen presidentti esimerkillisesti palkkansa suhteen toimi ja näytti esimerkkiä rikkaimmille isoimmille niin kukaan ei ole presidenttiä seurannut

voisikin kysyä ovatko esimerkiksi keskustan tai kokoomuksen kansanedustajat henkilökohtaisesti lisänneet pienyrittäjien ja keskisuurten voisiko sanoa yrittäjien tukemista panneet rahaa kiertämään

mutta esimerkki olisi ollut ja on tarpeellinen niille joille on mahdollista toimia niin että muutkin suomalaiset ja kansalaiset havaitsevat että tässä on jotain mieltä yhteishenkeä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa

tämä on looginen sillä asteikolla että ajetaan niitten kaverien etua joita nyt ei jätetä viedään tämä hallitusohjelma loppuun ja tämä on suunnattu siis heille joille se on tarkoitettu

sitten yhdessä a studiossa kysyttiin voivatko ministerit arvoisa puhemies päättää pankkien asioista kun he ovat sitoutuneet joihinkin pankkeihin tällä hirvittävällä lainalla

minä mieluummin kysyisin voivatko meidän ministerit vakavalla naamalla puhua nykyaikaisesta asuntopolitiikasta maahanmuutosta siitä että suomalaiset tulevat pääkaupunkiseudulle jos heillä on miljoonien edestä asuntolainoja joilla he ovat ostaneet pääkaupunkiseudulta velaksi asuntoja

se on taloudellista ja ennen kaikkea turvallista koska se on eu määräys mutta meillä onkin toinen rinnakkaisjärjestelmä että jotkut ajelevat koko ajan omilla autoilla ja vetävät välistä

nyt kun ei ole enää devalvaatioita joita aikoinaan keskustapuolue järjesti tähän maahan ei voi devalvaatiolla hyötyä ihan älyttömästi näistä rahoista niin nyt ajetaan inflaatiota uuden seelannin mallia jossa siis ihmiset maksavat palkastaan puolet vuokraan vähemmän vuokra asuntoja ainoastaan omistusasuntoja rakennetaan maahanmuuttajia lisää pääkaupunkiseudulle ja muihin keskuksiin jotta saadaan asuntojen hinnat nousemaan enemmän ja enemmän

ja tätä ei nouse puolustamaan kansliatoimikunta puhemies ei kukaan kuinka kurjasti tästä taksiasiasta on annettu mediassa väärää tietoa vaan sallitaan tällainen keplottelu keinottelu ja epälooginen käyttäytyminen ja oikeastaan kansanedustajien oma hyötyminen tällä välistävetorahalla

tämä minun mielestä näkyy kaikessa mutta meidän media ja toimittajat ovat kykenemättömiä minkäänlaiseen kriittiseen keskusteluun tästä asiasta koska ilmeisesti myös nuoret toimittajat kun tulevat tänne hommiin ostavat ensimmäisenä velaksi asunnon

sen verran ed

on kyse jätevesistä mistä tahansa kun annetaan vähän löysää tässä nyt että se rakennetaan ja pannaan uusiksi se voisiko sanoa infrastruktuuri silloin myös aivan kuin ed

kumpula natrikin mainitsi tässä voidaan mahdollistaa lasten ja muittenkin kaupunkilaisempien tutustuminen kansallispuiston kautta luontoon

eli he nostavat järjettömästi näitten asuntojen hintaa pelkästään tällä pitkäaikaisella kymmenien vuosien sitoutumisella samaan aikaan kun vanhemmille ikäihmisille ei enää anneta niitä lainoja koska tehän voitte kuukahtaa

nyt kun tämä on poikkeustapaus voidaan myös tietysti kiristää sääntöjä vähän ja säädellä mitä vehkeitä siellä käytetään ja mihin pääsee ja mitäkin

eli kun meillä on jo valmiiksi kulutettu käytetty ja alkujaan jo räjäytetty kansallispuisto niin näen sen vielä kerran mahdollisuutena parantaa tehdä siitä toimiva niin että ääriesimerkkinä voisin nähdä jonkun hesalaisen pikkupojan tai pikkutytön katselemassa siinä ja näkevän kuukkelin ja tulevan onnelliseksi eikä hän varmaan huomaa yhtään että tunturi on vähän kulahtanut tuossa tai tuosta on tipahtanut sammalta

mutta joka tapauksessa tänä päivänä kun ihminen hakeutuu vaativiin ammatteihin esimerkiksi poliisin ammattiin vartijan ammattiin tai vastaaviin häneltähän käydään tausta tarkasti läpi

ja samalla kun sidotaan nuoret ja maahanmuuttajat tähän lainakierteeseen loputtomaan velkaantumisen kierteeseen kymmeniksi vuosiksi niin samalla heidät pakotetaan hyväksymään nykyaikainen politiikka koska kai jokainen tyhminkin tajuaa paitsi suomalainen media ja toimittajat että näin me jotenkin olemme ansassa myös siinä että kun

sitten jos ihminen elämänsä aikana niin kuin edellisessä puheenvuorossa sanoin joutuu vaikeuksiin esimerkiksi väkivaltarikoksiin tai vastaaviin hän varmasti menettää aseensa lopullisesti ja samoin sitten jos syntyy tilanne kuten olemme lehdistä joka vuosi lukeneet että metsästäjä joka on esimerkiksi häiriköinyt joutunut vaikka nyrkkitappeluun kyllä menettää sen tapahtuman jälkeen aseenkantolupansa

oikein hämmästyttää kuinka keskusta on antanut tällä lailla vihreille ja kokoomukselle periksi että vaalit menevät huonosti sen takia että näin hyviä lakiehdotuksia kuin äskeinen ja tämäkin tulee

jopa sosialidemokraatit ja joskus vasemmistoliitto puhuu asuntokeinottelusta niin että pitäisi verovähennysoikeutta näitten asuntolainojen ja muitten vastaavien suhteen vähentää ettei korkoja pystyisi niin paljon vähentämään ja todellisuudessa hekin ovat

tästä lähdin kun tilanne on kerran tämä että se mikä sille tässä tilanteessa on parasta mitä voidaan tehdä on se että se otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti

haluaisin kysyä ministeri kiurulta voisiko hän luetella ne kaikki ministerit jotka ovat hankkineet omistusasunnon täältä pääkaupunkiseudulta velaksi

mutta tosiaan toivottavasti sekin vielä mitä ministeri pekkarinen puhui siitä että fortumin ja näiden muiden välistävetohinnat pannaan kuriin toi meille ainakin aamutelevision välityksellä tuossa toista viikkoa sitten selväksi sen että ministeri katainen on ollut lähinnä sen takana että fortumia ei panna koville näissä asioissa

kyllä tänä päivänä esimerkiksi kemian puolelta löytyy ratkaisuja että pystytään tekemään valtavaa tuhoa ilman että omistaa minkään näköistä aseenkantolupaa eivätkä ongelmat poistu

eli eivätkö nämä valtapuolueet ole täysin sitoutuneita siihen että tätä tilannetta ei voi ratkaista vaan aina kun on vallassa niin pyrkii hyötymään juuri tästä väärästä politiikasta sanoisi vennamo väärästä politiikasta

tämän kaltainen keskustan profiilin nosto nyt on kyllä tosiaan paikallaan että minäkin tässä vielä kehaisen tätä vaikkakin olen myös ed

katajan kanssa siitä että toki tämä on hyvä että sitoutetaan tiettyyn ikään koska näkeehän sen tästä että se on sillä samalla logiikalla kuin hallituksen juttu että korotetaan niitä ikiä laskennallisesti ja muutenkin koska me pääsemme tässä yhteiskunnassa eläkkeelle

mutta ihan oikeastikin tähän edelliseen ed

mutta onneksi olkoon nyt vaan

mutta nyt kun tullaan taas siihen mihin tämä kolahtaa niin ne jotka kaikista vähiten tästä hyötyvät eli jotka vähistään saisivat jotain säästettyä ovat myös semmoisissa töissä jossa he vammautuvat eivät ole niin joustavassa kunnossa että he jatkaisivat sitten tässä uudessa järjestelmässä sitä työssäoloaikaansa niin kuin naureskellen pitemmälle

eli tavallaan tässäkin kun otetaan käytäntö mukaan ja miten tämä yhteiskunta toimii niin tämä kokonaan suuntautuu teidän omien edustajienne tai omien äänestäjienne eduksi tämä koko juttu

ja minun mielestäni siinä ei pitäisi olla mitään hävettävää vaan pitäisi sanoa että me toteutamme hallitusohjelmaa kun kerran olemme vallassa tällä komealla rkp ja vihreät vielä oikein siinä ääriaineksena mukana niin me viemme loppuun tämän hallitusohjelman ja media onneksi on vielä tässä puolella niin olemme iloisia siitä että tämä näyttää jopa siltä että koko kansan etua ajetaan ja pienen ja köyhän

ei näitä kiskoivat estellä paineistuksen yhdeksäs asia nyt esitys laiksi odotusta pika säästöistä ja vesiylityksilaiksi josta

edellisen asian yhteydessä s

löi

eli joillakin ilmeisesti on semmoinen selkeä tarkoitus että nyt kun tästä alueesta on saatu kansallispuisto sen annetaan sitten rappeutua ja tuhoutua niin että se pikkuhiljaa vaikka lapissa kaikki tulee myös hitaasti rappeutuu ja tuhoutuu ja alkaa kasvaa uudestaan

vaikea tästä on mitään sanoa muuta kuin sitä että ihmetellä täytyy että nämä tavallaan tämmöiset akuuteimmat ja jo aikoinaan kuntouttamista vaatineet lait jotka silloin jouduttiin purkamaan näköjään näin myöhään sitten vasta saadaan kuntoon

pulliainen sadan vuoden päästä koska lappi ei toivu niin äkkiä kuin tropiikki

mutta ei voi muuta oppositiossa kuin puoltaa

onko tässä nyt sitten ihan selkeä tämmöinen tarkoitus että sieltä sitten saataisiin kaikki hiihtäjät ja muut vastaavat häiritsemästä koko lappia

tule nyt yleiskeskustelu on nyt päättynyt siirrytään fyyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy ehdotuksensa niiden mukaisella walker usa ensimmäinen käsittely pääty tämän lain tulemista

kultakoneet kullankaivuvuoret saa tehdä ja naurettavinta on puhua jostain siitä että nyt sinne kaivetaan sitten jos tehdään vesijohtoa kuoppia ja maisema pilataan

ettekö te ole kuulleet että nykyään on aika uskomatonta maiseman entisöintiä ja varsinkin jos jotain rakennetaan niin ei niitä jätetä varsinkaan tämmöisellä kansallispuistoalueella siihen vaan sitten penkalle niitä kaivettuja vesijohdon väyliä vai mitä

joku kansanedustaja voi todistaa joka ymmärtää jotain insinööritieteestä

arvoisa puhemies

yhdyn edellisen puhujan lopetukseen että toivottavasti tämä menisi sinne korviin mutta kun tämä hallitus on valitettavasti näyttänyt kyntensä ja hampaansa siinä ettei se mitään kuuntele muuttaa nimikkeitä vain aina sen mukaan mitä mediaan tarvitsee vähän hööpöttää

jäihän se väärä käsitys koska tämä on politiikkaa ja joku jo vääntelee sitä vaikka ei olisi antanutkaan sitä käsitystä että toki on hyvä että tämmöinen meillä on edessämme että elintason ja muiden mittarien suhteen huomaamme monia tärkeitä asioita mikä on välttämätöntä noin globaalisesti ja maapallollisesti

on hyvä juttu että on tämmöinen yhteisvastuullinen välittämisen ja toistensa löytämisen ja yhdistämisen tekijä lähes niin kuin joku kristillis moraalis eettinen tapahtuma jossa toivottavasti jotain saadaan aikaan

ihan alussa ed

kyllä minä itse näen ja perussuomalaiset näkevät tämän asian varmasti näin mutta jos tätä nyt valheellisesti epärehellisesti käytetään poliittiseen keinotteluun ja kiristykseen niin silloin hylätään kokonaan se asia että tämän piti olla kestävää kehitystä

kyllä kuitenkin myös aseet ovat ongelmia ja se että meillä on aseita maailmanlaajuisessa asekaupassa tai suomessa niin tuhottoman paljon tuhottavan paljon aseita

asennemuutoksen piti olla voisi sanoa renessanssia eli uudelleensyntymistä renaissance sisiltä pohjalta että nuoret myöntävät sen että tämä on aito hätä eikä joku aivopesty suggestio

yhdysvaltain kivääriyhdistys käyttää juuri tätä että eiväthän aseet mikään ongelma vaan joku ihminen sitten joka niitä käyttää ne kaksi ongelmaa kohtaavat toisensa ja sitten tulee ruumiita

joulupukin uskottavuuden takia olisi ainakin tärkeätä se että sinivalkoisin siivin pääsevät eurooppalaiset yhdentyneessä euroopassa katsomaan tämmöistä iloista ja rehellistä vähän vaatimattomien lahjojen tuojaa

tässä lakialoitteessani nostan yhden omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvän epäkohdan esille tai oikeastaan voisi sanoa omaishoidon tuen pois ottamiseen liittyvän epäkohdan

omaishoitohan on tässä salissa ollut useammasta eri näkökulmasta keskustelussa ja monta monta eri kertaa

varmasti yhteisenä tahtona meillä on että omaishoitajien jaksamista me tuemme kaikin keinoin

myös muuten voi sanoa että omaishoito on hyvä vaihtoehto ikäihmisille ja ei pelkästään ikäihmisille vaan hoivaa tarvitseville hoidettaville jotka haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada kodinomaista palvelua ja joilta löytyy omaisia jotka haluavat sitä työtä tehdä ja voivat sitä tehdä

tiedämme myös että eläkkeensaajia verotetaan sangen reippaasti erityisesti niin sanotuista lisätuloista joita omaishoidon palkkio eläkkeellä oleville on

voi sanoa että tämä verotus tarkoittaa että puolet leikkaantuu tästä palkkiosta pois

aivan kuten äsken kun tätä lakia käsiteltiin kannatin tätä ja kannatan edelleenkin

tässä on vaikea mennä sen enempää sanomaan tästä muuta kuin sitä että tämä vaikuttaa hyvin tarkkaan laskelmoidulta lasketulta jnp

eli siis tämä esitys jos mikä on sitten pitemmälle vietynä edellisen lakiesityksen suunta toivottavasti tulevaisuudessa

nämä asiat kyllä nyt korjaantuvat tällä systeemillä jo aika pitkä keskustelu on päätynyt neste väkeviä osia ja se syö terveysvaliokunta pitkälle

arvoisa puhemies

toki edustan sitä vanhakantaista käsitystä että jos itse tekisin moisen yrittäisin jonain päivänä vielä saada jonkunlaisen progression näihin asioihin ja vielä ehkä kun ilmastonmuutos ja muu kaikki huoli maapallosta on olemassa sen mahdollisen ajatuksen menemään läpi suomessa että tosiaan ensimmäisestä lapsesta maksettaisiin suurin lapsilisä jolloin sillä olisi erinäisiä hyviä ja myönteisiä vaikutuksia moniarvoisuuteen ja yleensäkin lapsen hankintaan

arvoisa puhemies

mutta valitettavasti suomalainen urheilu ja suomalainen armeija ovat tässä aika henkisiä kääpiöitä

jokainen tietää miten suomalaiset urheilijat jatkuvasti potevat juuri tämän alueen heikkoutta samalla lailla kuin olen tutustunut aikoinaan asiaan koulutettuani armeijan voisiko sanoa kihojakin näissä asioissa

oikeastaan psykologiaa käytetään lähinnä palikkatesteihin ja muuten tässä yhteiskunnassa bisneksen tekoon konsulttitasolla vielä puoskarivoimin